nämä lausunnot liittyen tähän pakkolakikokonaisuuteen ovat järkyttävää luettavaa negatiivisten arvioitten näkökulmasta jotka hallituksen esityksiin liittyvät

siis kysyn teiltä

arvoisa puhemies

pankkiunioniin liittyen totean sen että tämä pankkiunioni rakennettiin sitä varten että se tavallinen suomalainen ei joudu maksamaan vaan tämä kriisinhallintamekanismi huolehtii tästä

nyt on käynyt sillä tavalla että hallitus on tehnyt itsestään osallisen tähän työmarkkinatilanteeseen ja myrkyttänyt työmarkkinailmapiiriä tavalla joka on ennenkuulumatonta suomalaisessa yhteiskunnassa

meillä on yleensä aina totuttu siihen että hallitus on se varaventtiili jonka kautta kyetään purkamaan paineita jos tilanne menee vaikeaksi työmarkkinoilla

kysynkin nyt olisiko hallituksella halua rauhoittaa työmarkkinatilanne ja hakea sitä pitkäaikaista vakaata sopimusta sillä tavalla että näiden pakkolakien valmistelu keskeytetään ja annetaan työmarkkinoille rauha viedä asioita eteenpäin

arvoisa puhemies

näistä kärkihankkeista osa on sinällään hyviä ja kannatettavia kokonaisuuksia mutta niitäkin varjostaa vaatimaton rahoituksen kokonaisuus

totean sen että jos kreikka ei täytä näitä viidennen väliarvion tavoitteita ja sitä kautta pysty jatkamaan jos tulee likainen eksitti tai sitten puhdas eksitti se on selvä että suomi ei ole valmis laittamaan sinne lisää rahaa

se saattaa nämä hankkeet sirpaleisiksi ja niitten vaikutus saattaa hiipua ja tästä syystä olisi tärkeätä kyllä tässä yhteydessä myöskin saada tarkempaa kuvaa hallitukselta näitten kärkihankkeitten rahoituksesta

ymmärrän kyllä että te olette valmistelemassa selvitystä mutta kyllä minun mielestäni tässä tilanteessa kun esitellään hankkeita joittenka vaikutuksia me kuvaamme merkityksellisiksi merkittäviksi olisi tärkeätä se että se rahoituskin olisi tiedossa

arvoisa puhemies

edustaja kääriäinen käytti tärkeän puheenvuoron ja täytyy todeta että sosialidemokraatit ovat pyrkineet suhtautumaan vastuullisesti politiikan tekoon myöskin oppositiosta

team finland on organisoitunut uudelleen ja siellä on sekä tätä vientiä että myöskin investointeja suomeen sisältäviä elementtejä

me teimme todella paljon töitä vaihtoehtobudjetin eteen jossa haettiin vaihtoehto näille ikäville erittäin vahingollisille leikkauksille pitkälle tulevaisuuteen jotka liittyvät myöskin tähän koulutukseen erityisesti

tällä hetkellä näyttää siltä että sen ja sen osana finpron toiminta kykenee vaikuttamaan sillä tavalla että avataan uusia markkinoita

tarvitaan pk sektorin yritysten yhteenliittymiä verkostoitumista ja sitä kautta vahvuutta kansainvälisillä markkinoilla

minä toivon että hallitus nyt perehtyy tähän aitoon vaihtoehtoon ja tätä kautta hakee sitä rakentavaa työskentelyä opposition kanssa

sieltä löytyy vaihtoehtoja joilla pystytään estämään nämä koulutusleikkaukset ja pääsemään tilanteeseen jossa tulevaisuudessa lapsilta ei leikata eikä tutkimus ja tuotekehityskoulutuksesta leikata osaamisesta suomalaisen yhteiskunnan perusarvoista

edustaja kääriäinen tarttui tärkeään asiaan että me tarvitsemme tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa ja sen kautta ratkaisuja tähän meidän tilanteeseen

ministeri orpo kysyn teiltä syyrian tilanteeseen liittyen onko tuossa yhteydessä kun eu ja turkki tekivät sopimuksen käyty keskustelua ja sovittu jotenkin siitä että syyrialaiset jäävät nyt syyrian rajan taakse eivät pääse turkkiin laisinkaan kun tämä turvapaikanhakijoitten määrä on niin dramaattisesti vähentynyt sieltä kautta

arvoisa puhemies

näistä elementeistä uskon että yhdessä tekemällä yhteistoiminnalla voidaan löytää semmoisia elementtejä joissa ehkä voidaan päästä hieman parempaan lopputulokseen kuin mitä nämä ennusteet edellyttävät

meillä maailmantalouden painopisteen muutoksen seurauksena painopisteen muutos aasian talouskasvuun euroopan talouskasvu tulee olemaan kohtuullisen hidasta pitkän aikaa nykyisten arvioitten mukaan

on aika useasta lähteestä tullut tietoa siitä että turkki on ikään kuin sulkenut rajansa syyriaan päin ja ihmiset joutuvat odottamaan siellä maassa jossa taisteluja käydään todella dramaattisesti

rakennemuutoksia rakenteellisia muutoksia viennin hintakilpailukykyä johon kuuluu myöskin palkkaratkaisu osana ja näitten kautta pitää hakea sitten sellaista tulevaisuutta jossa päästään suomen kansantaloutta kasvattamaan uutta työllisyyttä luomaan

jollakin tavalla meidän täytyy kyetä suomessa nyt irrottautumaan tämmöisestä hitaan talouskasvun ajasta parempaan tulevaisuuteen

voitte olla aivan vakuuttunut edustaja kääriäinen siitä että sosialidemokraattien puolue on vastuullinen puolue joka suomalaisessa yhteiskunnassa toimii sillä tavalla että asiat saadaan paremmalle tolalle

ne lyhyemmän aikavälin toimenpiteet liittyvät niitten sisäilmaongelmista kärsivien koulujen opettajien ja lasten työtilojen kuntoon laittamiseen meidän julmetun korjausvelan korjaamiseen ja tämän alemmanasteisen tieverkon korjaamiseen sillä tavalla että puun saaminen tuolta metsästä on mahdollista kun nyt havusellun kysyntä näyttää olevan pitkän aikaa tästä eteenpäin kunnossa

keskustapuolueesta erityisesti edustaja rantakangas on useaan otteeseen syyttänyt että sosialidemokraatit jollakin tavalla ovat estäneet tätä sopimuksen eteenpäinmenoa

minua huolestuttaa tällä hetkellä aika paljon se että hallitukselta tulee esityksiä aika kovalla uholla liittyen määräaikaisiin työsuhteisiin takaisinottovelvollisuuden rajoittamiseen ja tätä kautta vaarannetaan myöskin näitten työttömyysturvaetuuksien kiristämisen kautta sitä että tämä ilmapiiri nyt säilyisi noissa liittoneuvotteluissa kunnollisena ja sieltä voitaisiin niitä ratkaisuja odottaa

minä olen antanut nyt valmisteluohjeet ministeriöön siitä että nyt kaivetaan kaikki nurkat kehyksen puitteissa ja sitten mietitään niitä keinoja joilla voidaan kehyksen ulkopuolelta hakea ratkaisuvaihtoehtoja siihen että saadaan sitä työtä syntymään

nyt vetoankin keskustapuolueeseen kokoomukseen erityisesti ja perussuomalaisiin että te teette nyt kaikkenne jotta tämä ilmapiiri ei myrkyttyisi uudelleen pakkolakien tai pakkojen kautta

tästä näkökulmasta me tarvitsemme jonkun näköisen harppauksen tuonne kasvaville markkinoille jollakin tavalla vahvistusta siitä näkökulmasta mitä sitran teppo turkki omassa raportissaan itä aasian tilanteesta kertoi ja suomalaisten mahdollisuuksista siellä

tällä hetkellä valmistellaan useita erilaisia eri kokonaisuuksiin vaikuttavia toimenpiteitä ja minä toivon että niitä voidaan tuoda eduskuntaan

se tarkoittaa in novaatiotoimintaa tutkimusta tuotekehitystä osaamisen kehitystä mutta se tarkoittaa myöskin sitä että meidän täytyy meidän pk sektorin yrityksiä kannustaa tuotteistamaan markkinoimaan kansainvälistymään oikealla tavalla

meidän täytyy niin kuin totesin kaivaa nyt kehyksen puitteissa rahat tuolta eri lähteistä ne ovat pieniä lähteitä varmaankin ja myöskin sitten täytyy löytää niitä keinoja joilla voidaan kehyksen ulkopuolelta niitä mahdollisuuksia käyttää hyväksi

nuorisotakuun osalta haluan todeta sen että se on sinällään niillä paikkakunnilla niillä alueilla missä on olemassa tämmöiset hyvät verkostot ja hyvä yhteistyö eri viranomaisten välillä toiminut kohtuudella hyvin mutta ongelma on se että meidän taloudellinen tilanne ja tämä työllisyystilanne on nykyisenkaltainen että myös siellä on mahdotonta taikoa uusia työpaikkoja tuosta noin vain

me tarvitsemme tässä yhteiskunnassa tulevaisuudessakin vahvaa kolmatta sektoria ja vapaaehtoistyötä ja sen edellytyksien täytyy olla sellaiset että siellä voi toimia riippumatta siitä mikä on tämänhetkinen ihmisen tilanne

arvoisa puhemies

verojen osalta minä totean sen verran tähän perintöveroon otan sen verran kantaa että minun näkemykseni mukaan perintövero sinällään ei ole mikään ongelma

minun mielestäni on tärkeätä tunnistaa kuitenkin tähän yritysten sukupolvenvaihdoksiin liittyviä ongelmia ja lähtökohta on selkeä sotasukupolven vaihdoksiin liittyy ongelmia

minun mielestäni se että sinne täytyy löytää mahdollisuuksia et teivät meiltä häviä työpaikat sen takia että uusi yrittäjä ei kykene tai halua jatkaa niillä edellytyksillä mitkä nyt ovat olemassa sitä työtä

haluan todeta että mitä nopeammin te arvoisa hallitus ja kokoomus jätätte tämän hallituksen kaadutte niin sitä vähemmän niitä säästöjä jää jotka pitää purkaa sitten tulevaisuudessa

todennetun osaamisen rekisteri on kansallinen sähköinen palvelu joka sisältää luvanvaraiseen opetukseen kuuluvat tutkintotiedot kaikkia niitä tarvitsevien oppilaitosten viranomaisten ja kansalaisten käyttöön

täytyy miettiä liittyykö se maksuaikatauluun joutuuko maksamaan liian nopeasti ikään kuin siihen sukupolvenvaihdokseen liittyvät verot ja tätä kautta täytyy hakea niitä ratkaisuja

arvoisa puhemies

sdp on toiseksi pienin velkaantujapuolue näissä vasemmistoliitto löytyy viimeisenä

haluaisin todeta myös sen että paras keino huolehtia siitä että me saamme julkisen talouden varat riittämään niihin palveluihin ja etuisuuksiin jotka täällä maksatetaan ja tuotetaan on se että saadaan turvattua työllisyyttä

arvoisa puhemies

minä pyydän nyt valtiovarainministeri stubbia vastaamaan siihen esitettyyn kysymykseen mitä nämä laskelmat tarkoittavat teidän mielestänne ja suositellaanko siellä tätä vuosilomien leikkaamista

huoltovarmuudesta toteaisin että sitä on meillä pitkäjännitteisesti ja suunnitellusti rakennettu ja tällä hetkellä arvio on se että tämä kriisi toistaiseksi ei ole millään tavalla vaikuttanut huoltovarmuuden kriittisiin tekijöihin kriittisiin alueisiin

arvoisa puhemies

lähinnä pitkälläkin aikavälillä voi todeta että kun valtaosa näistä kriittisistä tuotteista palveluista otetaan maailmanmarkkinoilta ikään kuin vapaasta kaupasta niin niillä ei ole käytännössä todennäköisesti vakavia merkityksiä vain vähäisiä merkityksiä suomen huoltovarmuuden näkökulmasta

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen muun muassa työttömiltä ryhmäkokojen kasvattaminen ja nyt nämä maksukorotukset ne ovat sitä hallituksen politiikkaa jota pidetään perheystävällisenä hallitusjoukkueen näkökulmasta

tästä johtuen meillä on työttömyyttä paljon tästä johtuen meidän talouskasvu on heikkoa ja sitten vielä lisäksi päälle tämä väestön ikärakenteen muutos johon pitää pystyä vastaamaan

niillä voi olla hintavaikutuksia tulevaisuudessa ja jos kriisi laajenee kovin vakavaksi laajaksi kansainväliseksi kriisiksi niin sillä saattaa olla myöskin saantivaikutuksia hetkeksi aikaa

siinä tulee pää vetävän käteen

minäkin olisin arvoisa puhemies kiinnostunut saamaan ministeriltä vastauksen siihen voivatko kunnat päättää jatkossa näistä maksuista itsenäisesti ilman että niille sitten tulee valtion toimesta kurinpitotoimenpiteitä niin kuin tapahtui subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamiseen liittyvien päätösten osalta tai ryhmäkokoon puuttumisen osalta kun kunnat ovat jättäneet hallituksen esityksiä hyväksymättä tuolla kunnissa

lapsiperheiden asemaa parannettiin pieni ja keskituloisten ostovoimaa ylläpidettiin inflaatiotarkistusten painotus oli oikeanlaatuinen tässä suhteessa lapsivähennys on valmisteilla työtulo ja perusvähennys hoitaa erityisen pienituloisia ihmisiä

myöskin energian osalta tilanne on sellainen että sitä pystytään korvaamaan kansainvälisiltä markkinoilta meidän huoltovarmuuskeskuksen arvion mukaan hyvinkin nopeasti sillä tavalla että suomi ei joudu tässä kriittiseen tilanteeseen näittenkään tuotteitten osalta

arvoisa puhemies

tässä on kummallinen keskustelu käynnissä siinä mielessä että kun sdp niin kuin olen todennut on tehnyt todella pitkään töitä tämän oman vaihtoehtobudjetin esillepanossa ja sen erilaisten elementtien rakentamisessa niin nyt täällä ilman että kunnolla on tutustuttu asioihin luodaan semmoista kuvaa että tämä ei pidä paikkaansa

tässä on hallituksen budjettiesitykselle vakavasti otettava vaihtoehto joka pitää sisällään kertaluontoisia tuloja jotka käytetään kertaluontoisiin kertoo koskettaisi kertaluontoisia tuloja ja käyttää menoihin

arvoisa puhemies

opposition ja sdpn erityisenä huolena on se että hallitus on pakastamassa suomen taloutta tälle vuodelle ja ensi vuodelle omalla toimettomuudellaan

erityinen huoli on myös siinä että te olette myrkyttäneet asettumalla elinkeinoelämän keskusliiton puolelle suomalaisten työmarkkinoitten toimintaa ja pakkolakipaketti edelleen rassaa neuvottelupöytää

minkä takia valehtelette tai väitätte väärää totuutta

te olette vakavasti vaarantamassa kotimaista kilpailukykyä

pääministeri totesi tuossa äsken että jos tämä yhteiskuntasopimus työmarkkinaratkaisu syntyy niin on varaa sitten miljardi veroja alentaa ja tämä koskettaa myöskin sitten eläkeläisiä

täytyy vain todeta sen verran historiaa taaksepäin että kokoomuspuolue oli pääministeripuolue näissä hallituksissa missä minä olen ollut mukana ja missä edellisessä hallituksessa olimme mukana

on erittäin hyvä kuulla että pääministeri on avoin yhteistyölle opposition kanssa tässä kokonaisuudessa jossa on kysymys normienpurkutalkoista ja sääntelyn purkamisesta

sehän tarkoittaa arvoisa pääministeri suoraan sitä että tämä veroero palkansaajan työntekijän siis palkkatyössä olevan ihmisen ja eläkeläisen välillä tulee pysymään

arvoisa puhemies

tämä hallituksen ohjelma tarkoittaa sitä että suomalainen yhteiskunta tulee jakautumaan kahtia

haluaisin kyllä kuitenkin mielelläni muistuttaa siitä että viime vaalikaudella oltiin erittäin oppositiohallitus yhteistyömyönteisiä parlamentaarisen valmistelun osalta monessa asiassa ja toivoisin myöskin että tätä voitaisiin noudattaa täällä nyt alkaneella vaalikaudella tavalla joka johtaa siihen että yli vaalikauden ulottuvia asioita kyetään yhteisesti valmistelemaan

arvoisa puhemies

sitten haluan sanoa niille jotka tässä ovat epäilleet sosialidemokraattien halua yhteiskuntasopimuksen työmarkkinaratkaisun tukemiseen että se on väärää puhetta